sosiaalibarometrin mukaan runsas yksi kolmasosa suomen aikuisesta väestöstä on sitä mieltä että köyhät ovat köyhiä laiskuuttaan ja voivat syyttää tilanteesta itseään

asiaa pitää pystyä kuitenkin tarkastelemaan täällä eduskunnassa kaikista näkökulmista ilman että keskustelun suuntaa ohjaavat ennakkoluulot pelot ja muutosvastarinta

sairaussakko kohdistuisi eniten aloille joilla työntekijät altistuvat tartunnoille esimerkiksi asiakaskontakteissa ja joilla sen vuoksi sairastetaan keskimäärin enemmän kuten esimerkiksi opetus ja hoitoalalla

onneksi kaksi kolmasosaa suomalaisista tietää että köyhyyden taakse kätkeytyy järjestelmän ongelmia ja henkilökohtaisia sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia

kuntapäättäjän tuskana on jo vuosia ollut vaikean yhtälön ratkaiseminen jossa kunnan tulot pienenevät menot kasvavat ja väestö sekä elinkeinorakenne muuttuvat hallitsemattomasti

onneksi myös hallituksessa ja erityisesti ministerin eteenpäinviemänä on huomattu se että myös järjestelmä kaipaa muutoksia

työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan lyhyissä sairastumisissa työntekijän omaan ilmoitukseen ja luottamukseen perustuva järjestelmä itse asiassa vähentää sairauspoissaoloja eikä suinkaan lisää niitä

varsin usein kuntapäättäjät joutuvat nykyisin myös tilanteeseen jossa kotikaupungille tärkeistä asioista päätetään kuntayhtymissä

kuntapäättäjät ovatkin huomanneet olevansa kaikkein tärkeimmissä asioissa kuten esimerkiksi terveydenhuollossa sanelupolitiikan kohteena ja ainoastaan maksajan asemassa

tämä tuntuu loukkaavalta koska suomalaiseen protestanttiseen arvomaailmaan nojautuen olemme yhä edelleen ahkeraa kansaa ja kovia tekemään töitä

vaikuttaakin siltä että tavoitellessaan lyhyen tähtäimen säästöjä ja pikaista kilpailukykyloikkaa hallitus kaivaa samalla kuoppaa tulevaisuuden kasvulle työelämälle ja hyvinvoinnille

vahvat peruskunnat edistävät demokraattista päätöksentekoa vähentämällä tällaisia ylikunnallisia elimiä joissa päätöksenteko viedään vain kauemmas kuntalaisista

nyt esitellyillä toimilla ainoastaan heikennetään ostovoimaa ja työhyvinvointia sekä kavennetaan ihmisten mahdollisuuksia pysytellä mukana muuttuvassa maailmassa

sosiaalialalla työskennellessäni näin että väestöpohjaltaan pienissä kunnissa on joskus esimerkiksi lastensuojelullisten toimenpiteiden aloittamiselle korkeampi kynnys kuin isommissa kunnissa

pahimmillaan kunnan taloudellinen tilanne voi siirtää jopa lasten huostaanottoa kunnan taloudelle sopivampaan ajankohtaan koska toimenpiteestä aiheutuvat kustannukset voivat vaarantaa koko kunnan budjetin

joissain tapauksissa nykyinen rakenteemme ajaa siis kunnan edun yksilön edun edelle

kuntien pitää olla toimintakyvyltään ja taloudeltaan niin vahvoja että lapsen turvallisuudelle välttämättömien äärimmäisten ja kalliidenkin sosiaalipalvelujen tarjoaminen on mahdollista

kunta sekä sosiaali ja terveysuudistusta miettiessä ja käytyä keskustelua kuunnellessa tulee mieleen unohdammeko koko ajan miksi uudistusta ollaan tekemässä

kunnassa voi esimerkiksi työskennellä yksi ainoa sosiaalityöntekijä jonka vastuulla on vammaispalvelu lastensuojelu vanhustenhuolto päivähoito sosiaalityö ja toimeentulotuki kaikki tämä yhden työntekijän vastuulla

minun ja edustaja zyskowiczin sydämet sykkivät selvästikin samalle laille eli toimeentulotukilaille mutta kuitenkin ehkä vähän eri tahtiin

se on sinällään outoa sillä puolueet oppositiosta hallitukseen ovat käsittämättömän yksimielisiä siitä miksi uudistuksia tarvitaan siitä kenelle uudistusta tehdään ja mitä uudistuksella tavoitellaan puoluetta oppositiosta hallitukseen ovat käsittämättömän yksimielisiä

jokainen näistä sosiaalipalvelujen osa alueesta on jo yksistään lainsäädännöltäänkin niin laaja että se vaatii työntekijältä erityistä erikoistumista asiaan

toimeentulotuen väärinkäyttöön on minustakin puututtava mutta varoisin antamasta sellaista kuvaa että kaikki toimeentulotukea hakevat ovat joistain lähtökohdista väärinkäyttäjiä

juuri sen takia ensimmäinen kontakti asiakkaaksi tulevalle toimeentulotukea hakevalle onkin erittäin tärkeä sillä silloin osoitetaan toimintatavat ja toimintakulttuuri

asia on toki tärkeä mutta saa kohtuuttoman suuren painoarvon julkisessa keskustelussa ja hautaa alleen ne tärkeät päätökseen vaikuttavat asiat

miten asioita hoidetaan mitä velvoitetaan ja millainen tapa toimistolla on esimerkiksi henkilökohtaisissa asiakastapaamisissa tavataanko kuukausittain vai viikoittain

arvoisa puhemies

tässä muutama syy siihen minkä vuoksi meidän on tärkeää toteuttaa ensin kuntauudistus ja sen jälkeen tarttua sosiaali ja terveydenhuollon järjestämistä ja kehittämistä sisältävään lakiin

emme edelleenkään tarkasti osaa sanoa mitä muutos tosiasiassa tarkoittaa palveluillemme ja miten tämä iso muutos vaikuttaa yhteiskuntaamme ja esimerkiksi palveluiden rahoituspohjaan

valmistelu on alkanut mutta työ ei ole vielä valmis

miksi me tarvitsemme tänä päivänäkin nuorisotakuussa etsivää nuorisotyötä

varmaa kuitenkin on että hallitus tavoittelee uudistuksella juuri laadukkaiden ja yhdenvertaisten kunnallisten palvelujen turvaamista koko maassa ja haluaa samalla vahvistaa paikallista demokratiaa

itsenäisen suomen tähänastisen menestystarinan taustalla on ollut edullinen huoltosuhde mutta nyt huoltosuhteen heikentymisellä ei ole ainoastaan taloudellisia vaan merkittäviä sosiaalisia ja poliittisia muutoksia

ja jos nyt tavoitteena niin kuin olen käsittänyt tämänkin lakialoitteen tavoitteen on saada napattua juuri ne nuoret jotka tarvitsevat sosiaalityötä niin tällaisella velvoittavuudella ei valitettavasti siihen kyllä vastata

arvoisa puhemies

lainsäädännön porsaanreiät tulee tilkitä mutta keskustelua näin tärkeästä asiasta ei saa käydä pelkästään väärinkäytön värittämänä

meillä ei vielä ole valmiita vastauksia kaikkeen mutta meillä on jo edessämme selkeästi hahmottuvat aihiot joita voimme yhdessä kuntien kanssa työstää eteenpäin

näiden kahden uudistuksen onnistunut yhteensovittaminen on avainasemassa jotta saavutamme tavoitteemme kuntalaisten palveluista huolehtimisen

tavoitteena tulee olla perusterveydenhuollon resurssien parantaminen alueellinen tasa arvoisuus väestön keskuudessa ja kantokyvyn parantaminen kasvaviin tarpeisiin

vaikka itse teko voi olla normaaleja toimintoja kuten puheluita tekstiviestejä ja sähköposteja vainotulle vainoamisen kohteena olevan henkilön elämää vaikeutetaan ja terrorisoidaan sadoilla päivittäisillä yhteydenotoilla puhelimitse facebookissa tai sähköpostitse

hallitus on näiden kahden uudistuksen lisäksi esitellyt viime syksynä rakenteellisia uudistuksia jotka toimivat nyt pelin avaajina tulevaisuuden haasteisiin vastaamisessa

yhden oven periaatteella asiakkaan tulisi saada tarvitsemansa sosiaali tai terveyspalvelu ilman että hallinnon rajat vaikeuttavat tai pitkittävät avun saamista

uhri kokee että hän ei enää hallitse elämäänsä vaan vainoaja toiminnoillaan määrittelee missä hän voi liikkua milloin ja kenen kanssa

uudistuksen onnistuminen edellyttää myös kuntauudistuksen onnistumista

suurin paha on nimittäin se että mitään ei todellakaan tehdä ja tulevina vuosina esimerkiksi joudutaan ajamaan kokonaan alas joitakin palvelu kokonaisuuksia jotka on nähty keskeisinä osina suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa

ihan lyhyesti vielä lopuksi haluan sanoa edustaja heinoselle että luulen että jokainen sosiaalityössä työtä tekevä olisi mielissään siitä että ongelmat nuorten syrjäytymisen osalta olisivat nyt pelkästään siitä kiinni että nuoret eivät hoitaisi velvoitteitaan

uudistukset ovat kansalaisten kannalta niin merkittäviä ja pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia hankkeita että niiden toteuttamiseen vaaditaan malttia ja laajaa vuorovaikutusta yhdessä kuntien kanssa

kun siellä on taustalla esimerkiksi vakava päihdeongelma tai mielenterveysongelma niin velvoittavuus ei ratkaise sitä taustalla olevaa ongelmaa vaan ensisijaisesti on löydettävä siihen ratkaisu ja saatava nuori motivoitumaan hoitoon ja vasta sitä kautta voidaan ruveta puhumaan esimerkiksi nuoren omasta panoksesta

näissä raameissa on mahdollisuus edetä eteenpäin

meidän täytyy tehdä politiikkaa mielessämme ihmiset ja heidän hyvinvointinsa nekin ihmiset jotka eivät vielä ole edes syntyneet

arvoisa puhemies

tämän halusin edustaja heinoselle sanoa että kunpa ratkaisu olisikin niin yksinkertainen

vaikka hallituksen esityksessä todetaan että euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan estämisestä ja torjumisesta velvoittaa suomea on lakiuudistus äärimmäisen tärkeä nimenomaan vainoamisen uhrin aseman parantamisen ja turvaamisen vuoksi

arvoisa puhemies

jatkossa jokaisella tuleekin olla oikeus hänen tarpeilleen räätälöityyn laadukkaaseen sosiaali ja terveyspalveluiden kokonaisuuteen joka tuo avun sitä tarvitseville

uudistus tuo siihen mahdollisuuden

toivon että ministerit käyttävät hyväkseen sitä tietoa jota muutoksesta on jo olemassa raumalla tai vaikkapa kouvolassa

lakivaliokunnan asiantuntijakuulemisissa kä vi ilmi muun muassa se että nykyinen lähestymiskiellon antama suoja vainoamisen estämiseen on heikko ja lähestymiskieltoa on myös vaikea valvoa

aluehallinto on ollut niin voimakkaassa muutoksessa muutaman edellisvuoden ajan että on hyvä että tästä uudistuksesta ja sen toteutumisesta nyt keskustellaan

vaikka uudistus on selonteon mukaan otettu melko hyvin vastaan sekä henkilöstön että asiakkaiden keskuudessa haluaisin kuitenkin heti aluksi vielä korostaa henkilöstön asemaa ja siitä huolehtimista

juuri henkilöstö on ollut tämän muutoksen keskiössä ja joutunut siinä joustamaan ja opettelemaan nopeassa tahdissa uudessa organisaatiossa toimimista

ihmisellä joka vainoa on joutunut kenties vuosikaudet kokemaan voi esimerkiksi pelon vuoksi olla erittäin suuri kynnys asian eteenpäinviemiseen ja hän saattaa samasta syystä myös helposti perääntyä asiassa

se että vainoamisesta tulee virallisen syytteen alainen rikos on myös yhteiskunnalta voimakas signaali uhreille siitä että vainoaminen ei missään tapauksessa ole hyväksyttävää

tämä voi mahdollisesti aiheuttaa toiminnallisia riskejä aluehallinnossa ja olisi tärkeää että näitä työsuhteita voitaisiin mahdollisuuksien mukaan vakinaistaa

kuten lakivaliokuntakin mietinnössään toteaa on myös tärkeää että viestintärauhan rikkomiseen liittyvä rangaistavuus ei enää edellytä jatkossa sitä että soittaminen ja viestien lähettäminen rikkoisi kotirauhaa

arvoisa puhemies

nykyaikaiseen viestintäkulttuuriin kuuluu se että kännyköitä tietokoneita ja sosiaalista mediaa käytetään paljon muualla kuin kotona

ensi vuoden budjettiesityksessään hallitus panee toimeen sekä kasvu että työllisyyspanostuksia yhdistettynä rakenneuudistuksiin ja sopeuttamistoimiin jotka on kohdennettu oikeudenmukaisesti

tähän on tärkeä pysähtyä ja selvittää asiaa tarkemminkin sillä uudistuksen tarkoituksenahan on ollut päinvastaisesti juuri vähentää byrokratiaa

lisäksi tähän mennessä esimerkiksi jatkuva sähköpostiviestien lähettäminen ei ole ollut rikos jos viestien sisältö ei täytä toisen rikoksen tunnusmerkistöä

nämä leikkaukset valitettavasti eivät kannusta sitä nuorta yhtään sen enempää ottamaan omaa elämäänsä hallintaan

nyt kyse ei enää pelkästään ole sisällöstä vaan ylipäänsä toisen elämää häiritsevästä toiminnasta

tavoitteena on pitää kiinni työttömien riittävästä aktivoinnista tilanteessa jossa työllistyminen saattaa vaikeutua heikon taloustilanteen vuoksi

työelämä ja tasa arvovaliokunnan muussakin yhteydessä tietoonsa saama informaatio työsuojelutarkastajien resurssien liian vähäisestä määrästä etenkin isojen projektien alueella tulee ottaa vakavasti

olen saanut satakunnasta ja erityisesti raumalta tämän vuoden aikana runsaasti viestejä joissa asiantuntijat ja kansalaiset ilmaisevat huolensa työllisyysmäärärahojen riittävyydestä

sitä nyt yritän sanoa että ei viedä niitä nuoria enää entistä kauemmas sieltä sosiaalityöstä vaan yritetään saada nimenomaan tämän aloitteen tapaisin keinoin ne nuoret sinne sosiaalityön piiriin jotta päästään pureutumaan niihin itse ongelmiin päästään ohjaamaan hoitoon ja löytämään oikeasti ratkaisuja siihen elämän muuttamiseen

esimerkiksi työsuojeluviranomaisten olkiluodon valvonnasta saatujen kokemusten perusteella olisi tärkeää huomata että ilman resursseja jäävät tarpeellisetkin tarkastukset tekemättä ja ikäviin ilmiöihin puuttumatta erityisesti tällaisilla pitkiä alihankintaketjuja käyttävillä kansainvälisillä työmailla

jos työsuojeluviranomaisten työ on hidasta eikä asioihin ehditä puuttumaan ajoissa lain rikkomisesta ei luonnollisesti seuraa uhattuja sanktioita

naiset vainoavat halutessaan parisuhteeseen kohteen kanssa miehet taas vainoavat päästäkseen takaisin parisuhteeseen

ikäihmisten yhdenvertaisuus ja oikeus laadukkaaseen hoivaan varmistetaan ja henkilöstömäärän alimitoitukselle asetetaan nollatoleranssi

yhtä kaikki molemmat ovat jatkossa tekoina